hallituksen mielestä suomen kasvuun ja työttömyyteen liittyvät ongelmat ratkeavat kun työssä olevat ahkerat ihmiset ja äärimmilleen kuormitetut ihmiset tekevät nykyistä enemmän työtä ja aikaisempaa pienemmällä palkalla

arvoisa puhemies

sdp näkee suomen viennin ongelmat paljon moninaisempina kuin pelkkä kustannuskilpailukyky ja tästä syystä ongelmien ratkaisu edellyttää koko korttipakan käyttöönottoa moninaisia toimenpiteitä ja ratkaisuja eri näkökulmista

hallituksella oli kehysriihessään mahdollisuus korjata epäoikeudenmukaista talouspolitiikkaansa ja helpottaa perheiden ja pienituloisten arkea mutta toisin kävi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olette toivoneet että työmarkkinajärjestöt tekisivät paremman ehdotuksen kuin teidän oma pakkoon perustuva esityksenne joka on epäoikeudenmukainen poliiseja palomiehiä sairaanhoitajia kaupan kassoja satojatuhansia muita työssä käyviä kansalaisia kohtaan

terroristien tuhoisat iskut pariisissa viime perjantaina tappoivat yli sata ihmistä

pääministeri sipilä vastoin vaalilupauksia te leikkaatte tasoa lapsilisistä työttömän peruspäivärahasta työmarkkinatuesta kotihoidon tuesta takuueläkkeistä rintamalisästä vammaistuesta ja sotilasavustuksen perusavustuksesta muun muassa

hyvähenkisessä ja vakavassa keskustelussa nousi esille asioita jotka toteutuessaan luovat edellytyksiä hyvälle yhteistyölle jatkossakin ja vakaalle yhteisesti jaetulle ulko ja turvallisuuspolitiikan sisällölle

tänään sak on pyytämänne työmarkkinaratkaisuehdotuksen tehnyt

tämän asian suhteen on tehty merkittävä määrä yhteistyötä euroopan tasolla

nämä leikkaukset koskettavat satojatuhansia perheitä työttömiä ja eläkeläisiä

arvoisa pääministeri suomen laki ei tällä hetkellä mahdollista puolustusvoimien osallistumista tämän yhteisvastuulausekkeen toteuttamiseen

siellä on käytännössä tilanne jossa kreikka kykenee huolehtimaan velkojensa maksusta koroista ja lyhennyksistä

pääministeri sipilä tämä on arvovalinta

miksi te lisäätte eriarvoisuutta suomessa

ne helpotukset jotka tässä on vuosien mittaan kreikalle annettu korkoihin ja maksuaikatauluun sekä kreikan talouskehitys ovat tuottaneet tämän tuloksen

miten arvioitte yhteisvastuulausekkeen merkitystä suomelle ja koko euroopalle ja miten tässä puolustusvoimia koskevan lainsäädännön uudistamisessa tullaan ottamaan tämä asia huomioon

nyt kysyn teiltä arvoisa pääministeri

vedättekö te nyt nämä pakkolait pois

tällä hetkellä kreikka tavoittelee viidennen väliarvion edellytyksien täyttämistä ja siitä syystä kreikalle on nyt hakemuksensa mukaan myönnetty kaksi kuukautta lisäaikaa ikään kuin teknisesti täyttäen tuon viidennen väliarvion tavoitteet

tullaanko tässä yhteydessä käyttämään tätä parlamentaarista seurantaryhmää joka juuri asetettiin valmistelussa jotta voidaan päästä huolelliseen valmisteluun ja saada eduskunnan laaja tuki asialle

kiinan talouden avautumisen myötä taloudellisen kasvun painopiste on siirtynyt vahvasti aasiaan

maailmantalous elpyy vähitellen

arvoisa pääministeri haluatteko rakentaa tätä maata yhteisymmärryksen ilmapiirissä vai aiotteko todella valita polun jonka päässä piilee ristiriitaisuuksia ja levottomuuksia

arvoisa puhemies

kreikan osalta tehdään tällä viikolla isoja ratkaisuja

pääministerin sijainen soini te olette aikaisemmin vastustanut velkojen leikkausta

myös asuntopolitiikkaan panostetaan lisää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on totta että luottoluokituksen alentaminen on hankala asia suomen kannalta

panostuksia lisättiin erityisesti liikenne ja väylähankkeisiin valtion asuntorahaston käynnistämisavustusten myöntövaltuuksiin sekä maatalouden tukemiseen venäjän asettamien pakotteiden aiheuttamassa tilanteessa

erittäin iso ongelma eikä tämä ole enää yksittäisiä tapauksia vaan kysymys on laajamittaisesta toiminnasta jolla on satojen vuosien historia

kiitos vastauksesta pääministeri

tähän pitää puuttua niin kuin totesin kansainvälisellä yhteistyöllä ja vakavilla vahvoilla toimenpiteillä

kokonaan uutena keinona aloitamme romutuspalkkiokokeilun

eikä niin pientä ettei siitä mahtuis sisään

sdpn arvion mukaan hallituksen toimet tähänastiset tiedossa olevat toimet eivät missään tapauksessa riitä talouskasvuun ja työllisyyden vahvistamiseen vaan tarvitaan paljon lisää toimenpiteitä

arvoisa puhemies

näin poikkeuksellisessa ja uudessa ensimmäistä kertaa kohdattavassa tilanteessa on tärkeää että hallituksella on politiikkansa tukena asiaa tunteva sen käänteitä hahmottava parlamentti mahdollisimman yksituumaisesti

se on myös tämän standard poorsin keskeinen viesti että meillä potentiaalisen kasvun näkymät ovat heikentyneet ja sen takia he sitä luokitusta laskivat suomen osalta

sdpn vaihtoehto rakentuu työllisyyden vahvistamiseen tässä ja nyt ja sitä lisääviin toimenpiteisiin muun muassa työllistämisseteli ja tämä ensimmäisen työkaverin palkkaamisen tuki

kuitenkin totean sen että tässä budjetissa hallitus esittää usean sadan miljoonan euron lisäyksen infrahankkeisiin usealle vuodelle laskettuna yhteensä yli pari miljardia

aiotteko tuoda ranskan avunpyyntöön liittyvän asiakokonaisuuden eduskuntaan keskusteltavaksi esimerkiksi pääministerin ilmoituksena tai peräti tiedonantona

arvoisa puhemies

ei tämä palkansaajien kurittaminen paranna meidän kilpailukykytilannettamme eikä niitä ongelmia jotka meillä tällä hetkellä viennissä erityisesti on

varhaiskasvatuksen uudistaminen on tämän hallituksen tärkeä hanke

uusien väkivallantekojen torjumiseksi tarvitaan eurooppalaista ja globaalia yhteistyötä monien eri asiakokonaisuuksien ympärillä usealla yhteistyön tasolla

on hienoa jos uusi hallitus jatkaa edellisen hallituksen linjalla

yhteisvastuun tie johtaa euroalueella pahimmillaan holtittomaan taloudenpitoon

ne osoittivat selkeästi että meidän ehdottomasti ja ylivoimaisesti tärkein asiamme hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi on se että me saamme työllisyysasteen nousemaan

pääministeri sipilä kysyn nyt teiltä

oletteko valmis ottamaan meidän esittämiämme toimenpiteitä näihin toimenpidekokonaisuuksiin joilla saadaan vahvistettua työllisyyttä tässä ja nyt talouskasvua ja vientiä tässä ja nyt

on kyettävä vahvemmin vaikuttamaan niihin juurisyihin joista väkivaltainen terrorismi itää ja jotka johtavat miljoonia ihmisiä hakemaan turvaa eri puolilla maailmaa